heinäkuuta tänä vuonna ja voimaantulon jälkeen annetaan kuntainfo eli kyllä kuntapäättäjilläkin on iso merkitys tässä asiassa jotta nämä mahdolliset kehitysasiat saadaan omaishoitajaa ja perhehoitajaa tyydyttävällä tavalla eteenpäin

arvoisa puhemies

liian monet tämän hallituksen esitykset käsitellään liiallisella kiireellä

hallitus on tuonut suurimman osan vaalikauden esityksistään täysistuntosaliin ja valiokuntiin viime tingassa ja nyt ne käsitellään kiireellä valiokunnissa jotta ne saadaan vietyä läpi tällä vaalikaudella

päijät hämeen maakunnat haluavat selkeät ja muiden varuskuntien kanssa vertailukelpoiset perustelut joilla hennala on katsottu lakkautettavaksi

suomen pankin mukaan kuluvasta vuodesta on tulossa jo kolmas peräkkäinen taantumavuosi

stubbin hallitus jatkaa ensi vuoden budjetissaan suomalaisia pienituloisia kurjistavaa talouspolitiikkaansa

yhä useammalla suomalaisella elämä menee tukalammaksi ja leipäjonot pitenevät

perussuomalaiset on johtavana ja vastuullisena oppositiopuolueena tarjonnut tämän kauden jokaiseen budjettiin oman paremman vaihtoehtonsa yhteistyön hengessä

arvoisa herra puhemies

kuten edustaja lindström puheenvuorossaan jo totesi ekonomiska samfundetin järjestämässä tilaisuudessa sekä etlan johtaja vesa vihriälä että ptn johtaja seija ilmakunnas pitivät perussuomalaisten vaihtoehtobudjettia selvästi perusteellisimmin valmisteltuna

olen saanut useita yhteydenottoja puhelimitse ja sähköpostitse sekä tavannut paljon ihmisiä päijät hämeen ja kanta hämeen erilaisilla markkinoilla ja tapahtumissa

esityksen mukaan laissa tarkoitettuja valtiontakauksia voitaisiin antaa myös sellaiselle euroopan rahoitusvakausvälineen varainhankinnalle joka tehdään talouden sopeutusohjelman pidennykseen sisältyvän rahoitustuen maksamista varten

suorastaan verisuonet ovat useammassa otsassa tykyttäneet niin pulleina että hanke näyttää uhkaavan jo kansanterveyttä kohonneina verenpainelukuina

väestömme ikääntyy ja vanhustenhoito nousee yhä merkittävämpään osaan

tämä laki on tarkoitettu tulemaan voimaan ensi tilassa

jos sijoitusmarkkinoille on saatu luottamus palautettua niin kansalaisilla on nyt luottamuspula päättäjien tahtotilaan

arvoisa puhemies

tämä esitys putkahti eilen iltapäivällä täysistunnon päiväjärjestykseen yllättäen monet meidät edustajat

myöskään kunnissa eivät taloudelliset tai henkilöstöresurssit riitä takaamaan että voisimme tuottaa uusia velvoitteiden mukaisia palveluita muun muassa avohuollon puolella

se on hieno alku kiitos siitä mutta edelleen täysin riittämätön satsaus jos vertailemme sitä paljonko yksi kotona hoidettu omaishoitotapaus säästää yhteiskunnalle

syy miksi tällä lakiesityksellä on kiire on se ettei troikan ja kreikan välisistä neuvotteluista pystytty jälleen kerran saamaan kreikan viidettä väliarviota valmiiksi ennen vuodenvaihdetta

tämä kuntaliitoshanke oli niin veret seisauttava että nastolassa tässä äänestystilanteessa olivat paikalla jopa turvamiehet koska tämä kuntaliitosasia kävi tosi kuumana siellä meillä päijät hämeessä

kreikka on jatkuvasti joko ollut myöhässä tai ei ole pystynyt tekemään lainaohjelmien edellyttämiä taloudellisia uudistuksia

me kyselimme myös hämeenlinnassa kuntaliitoksen kadonneiden kuntien asukkaiden mielipiteitä palveluiden saatavuudesta ajalta ennen ja jälkeen kuntaliitoksen

meillä kaikilla kun omissa kotinurkissa riittää ihan tarpeeksi korjattavaa

arvoisa rouva puhemies

tästä huolimatta ja perussuomalaisten vastustuksesta välittämättä suomen hallitus on muiden euromaiden kanssa jakanut kreikalle aina uuden lainaerän maalle jota ei olisi pitänyt hyväksyä euroon

erittäin hyvä asia

jos tupakka on vaaralliseksi todettu ja sähkötupakka joiltain osin terveellisemmäksi tekeekö se siis sähkötupakan terveyttä edistäväksi tuotteeksi

lisäksi palveluiden ulkoistamisen jälkeen myös kuntien aikaisemmin omistamat kerho ja kokoontumistilat siirtyivät ulkopuolisten tahojen omistukseen tai hallintaan

arvoisa rouva puhemies

vapaaehtoisvoimin toimivilla järjestöillä ei ollut enää varaa vuokrata markkinahintaisiksi muuttuneita toimitiloja seurauksena jälleen mahdollisia uusia syrjäytyneitä nuoria ja yksinäisiä vanhuksia koska vapaaehtoistoiminta ja seurojen toiminta loppui

sähkösavukkeiden turvallisuudesta terveysvaikutuksista tai tehosta tupakan vieroituksessa ei ole julkaistu laajasti luotettavaa tutkimustietoa

arvoisa puhemies

kuntien oma talous ja kyky hoitaa palvelut ovat tärkein kriteeri

vapers finland ry toteaa että tutkimustietoa tarvitaan mutta se ei tarkoita sitä etteikö jo olemassa oleva tieto olisi riittävää että sähkösavukkeita voidaan sanoa vähintäänkin niin turvallisiksi että niitä kannattaa käyttää tupakan sijasta

kuntien välistä yhteistyötä voidaan lisätä ja myös alueellista kilpailukykyä voidaan lisätä hyvällä yhteistyöllä

kreikan rahoitusvakausrahaston varoja voi sopeutusohjelman nykyisten ehtojen mukaan käyttää vain pankkien tervehdyttämis ja vakautustoimiin siis vain pankkien tervehdyttämiseen

tässä toiminnassa puolestaan tärkeitä linkkejä ovat kuntaliitot kauppakamarit ely keskukset ja muut järjestöt joiden välillä toimiva yhteistyö on erittäin tärkeää

kreikan keskuspankki suoritti nimittäin kansalliseen valvontaan jäävien pienempien pankkien tasearviot ja stressitestit eivätkä kaikki pankit läpäisseet tätä kansallista arviota

kiitos niille lukuisille aktiivisille kansalaisille jotka kertoivat elämäntarinaansa niin perinteisen kuin sähkötupakankin käyttäjinä

kuntien välisellä yhteistyöllä mahdollistetaan monipuolisten palveluiden tehokas tuottaminen ja saatavuus

arvoisa puhemies

kun kreikalle nyt myönnetään kahden kuukauden jatkoaika jotta viides väliarvio runnotaan keinolla millä hyvänsä purkkiin mahdollistaa se sen että kreikalla on halutessaan mahdollisuus hakea myös ehdollista luottolimiittiä euroopan vakausmekanismista

valtioneuvoston liikennepoliittisessa selonteossa kerrotaan että liikennepolitiikan avulla turvataan sujuva ja turvallinen liikkuminen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeiden mukaisesti

arvoisa puhemies

leikkaukset ja kiristyvä kilpailu maailmalla edellyttävät voimakasta rakenteiden ja toimintatapojen uudistamista

tämä tieosuus on tärkeä suomalaisen elinkeinoelämän väylä joka yhdistää läntisen suomen kymenlaaksoon ja sitä kautta jatkoyhteyksineen aina venäjän pietarin miljoonakaupunkiin saakka

kreikan tilanne on edelleen niin sekava että kreikan paluu velkamarkkinoille muuten kuin lähinnä symbolisesti ei ole todennäköistä vielä pitkään aikaan

hallituksen luotsaamilla kärkihankkeilla pyritään muuttamaan korkeakoulusektorin toimintaa tarkoituksenmukaisempaan suuntaan etsimällä synergiaetuja ja purkamalla päällekkäisyyksiä

torpat tyhjenevät maaseudun liikenteessä joudutaan lopettamaan vuoroja kannattamattomina maaseutu autioituu ja kuka meille kohta tuottaa paljon puhuttua ja haluttua lähiruokaa

tätä samaa solidaarisuusmantraa on hoettu myös euroopan taloustilanteen hoidossa

savun kulkeutuminen siis riittäisi kiellon määräämiseen eikä terveyshaittaa tarvitsisi osoittaa toisin kuin nykyisin terveydensuojelulain mukaisessa menettelyssä

ministeri kyllönen on näyttänyt olevansa tomera ja aikaansaapa joten toivoa sopii että nyt tämä hämäläisellä hitaudella edennyt hanke etenee jatkossa tomerasti koska valtatie kulkee edelleen aralla pohjavesialueella niin hollolassa kuin lahdessakin

kansalaisten kärsivällisyys on tullut pisteeseen jossa he haluavat mahdollisuuden ajatella myös omaa ja läheistensä tulevaisuutta ja tehdä töitä suomalaisten hyvinvoinnin eteen

myös koulutuspolitiikan alalla keinot ovat moninaiset

onko se itsekästä

ehkä olisi jo aikakin

mutta myös poliisin määrärahoja on kuluvan vaalikauden aikana tuntuvasti vähennetty ja arvoisa ministeri jos katsotaan tätä hallituksen rakenneohjelmaa laajemmin sen mukaanhan yksin asu vien vanhusten kotona asuvien vanhusten määrä tulee kasvamaan ja aiheuttaa sikäli haasteita myös turvallisuuspalveluille joiden budjettikirjankin mukaan ennustetaan kasvavan erityisesti harvaan asutuilla alueilla

normitulvailmiöön on näin ollen nyt aidosti puututtu myös koulutuspolitiikan saralla

olisin kysynyt miten hallitus on varmistanut ettei poliisin ja pelastustoimen uudistuksen myötä väestön turvallisuus vaarannu ja hallitus aikoo pitää koko väestön turvallisuuden hyvällä tasolla koko valtakunnan tasolla

arvoisa rouva puhemies

tällä lakiesityksellä halutaan korostaa nuorten savuttomuutta erityisesti sillä että erilaiset maut ja tuoksut kiellettäisiin savukkeista kääretupakasta ja sähkösavukkeiden nesteistä

sitä kautta tiehankkeen toteuttaminen edistyy ja näin toteuttaa hallituksen liikenteen turvalliselle sujumiselle asettamia tavoitteita

sähkösavuke nimikkeenä kuulostaa melko trendikkäältä toisin kuin vaikkapa sähköinen nikotiiniannostelija